edelleen täällä on jo aikaisemmissa puheenvuoroissa viitattu metsäntutkimuslaitoksen asemien alasajoon jota on toteutettu

siitä huolimatta ettei sotilasvallankaappaus pakistanissa ole todennäköinen niin maa on kulkemassa kohti suurta tuntematonta jonka vaihtoehtojen ääripäinä on joko maan romahtaminen tai kehittyvä demokratia

mutta siihen liittyy myös ei vähäisenä ja merkityksettömänä asiana se että senaatti kiinteistöt toteuttaa ahnetta rahastuspolitiikkaa ja silloin esimerkiksi nämä metsäntutkimuslaitoksen yksiköt joutuvat maksamaan senaatti kiinteistöille kohtuutonta vuokraa joka on sitten kaikki pois muusta toimintamäärärahasta jolla osaltaan voitaisiin kehittää metsäntutkimusta ja sitä kautta luoda hyvinvointia vaurautta ja varallisuutta

tähän kuuluu myös koulutus ei vain peruskoulutus luku ja kirjoitustaidon parempi opettaminen vaan myös ammatillinen kouluttautuminen ja niin edelleen

todellakin on näin niin kuin ministeri sanoi että ihmiskunnan ja luomakunnan suurten kysymysten ratkaisemiseksi tarvitsemme parempaa tiedettä ja enemmän tiedettä

moni vanha aseseppä on saanut laittaa lapun luukulle poliisin kiihkomielisen ratsauksen jälkeen aseen osia kun ei ole ratsaajan mielestä säilytetty oikein

useinhan sosioekonomisissa rakenteissa kehitysmaissa keskeinen ongelma on siinä että on joukko huippurikkaita ja sitten äärimmäisessä köyhyydessä eläviä niin sanottu keskiluokka puuttuu

molemmissa maissa asuu laaja voimakastahtoinen ja yhtenäinen pataanien heimo jonka tavoitteena on pitkään ollut oman pastu valtion perustaminen kabulista islamabadiin

vaikka hallinto oikeus onkin useassa tapauksessa palauttanut aseet ja osat sekä toimiluvan niin kukaan ei ole korvannut menetettyä työaikaa ja toimeentuloa

ovatko nämä perustettavat rakenteet tarkoituksenmukaisia ettei tulevaisuudessa keskitytä vain niiden ympärille ettei käy niin että kaikki muu sitten kärsii

kun muodostuu ja vahvistuu keskiluokka niin se johtaa automaattisesti vaurastumiskehitykseen omavaraisuuden lisääntymiseen mutta sen taustalla pitää nähdä myös oikeusvaltion ja demokraattisuuden perusta

yhteenvetona esitän että maamme ulkopoliittisen johdon pitäisi ryhtyä aloitteisiin jotka edistävät koko subkontinenttia uhkaavan vaarallisen kehityksen patoamista rauhanomaisin keinoin sotilaallisten toimien sijasta

perin epäoikeudenmukaiselta tuntuu se että poliisi lähes poikkeuksetta takavarikoi perämetsän mieheltä metsästysaseet lievänkin rattijuopumuksen yhteydessä

kun tiede syntyy se vaatii ilmaa hengittävää ilmaa pitää turvata tieteen vapaus tieteen autonomia akateeminen vapaus

on totta että tämä selonteko on varsin ylimalkainen mutta niistä perusfundamenteista ei päästä mihinkään että hyvinvointimme keskiössä vahva puujalka on edelleen mitä keskeisin

tämä ei ole niinkään taloudellisia resursseja vaativa asia vaan uusien toimintatapojen kehittäminen

herra puhemies

vain tällaisella laajalla rauhanrintamalla on mahdollisuus vakauttaa karakorum vuoriston jakaman alueen vaarallinen kehityssuunta joka uhkaa koko maailman rauhaa

eihän sellaiselle voi aseita kortin kanssa palauttaa

tämä on syytä muistaa ja tästä pitää huolta kuten on syytä muistaa myös se että metsä on myös levon ja virkistykseen

miksei metsänhoitoa harrastavalta mieheltä takavarikoida moottorisahaa raivaussahaa vesuria tai kirvestä puukoista puhumattakaan

toinen läheisesti tätä liippaava asia on se että opo todellakin olisi opo eikä sellainen jolle kasataan kaikkien muiden opettajayhteisössä olevien työt

kehityskulttuuri joka eduskuntakaudelta seuraavalle johtaa aina vain tiukkeneviin aseiden saantia ja säilytystä koskeviin normeihin ei tule koskaan vähentämään aseilla tehtyjä henkirikoksia tai niiden yrityksiä päinvastoin

kieltolaki on oiva esimerkki sellaisesta kehityksestä niin meillä kuin muuallakin

siitä lienemme kai yksimielisiä että tahallinen väärinymmärtäminen ei vie yhteiskuntaa eteenpäin

orastavan kasvun pienten toivon merkkien äärellä on uskallettava rohkaista toivoa jotta mennään eteenpäin ja kyllä hallituksen linjaukset työllisyystilanteen parantamiseksi ovat täysin oikeat

arvoisa herra puhemies

uskotaanko todella että rakenneuudistusten kuntakolhooseissa palveluvarustus ylläpidetään että esimerkiksi ne edustaja lindtmanin peräänkuuluttamat mahdollisuudet päästä lääkäriin alle kahdessa viikossa todella toteutuvat

onkin jäänyt opposition toiminnasta valitettavasti se käsitys että nyt on turpakäräjät soitetaan vanhaa levyä ja vanhan rahisevan levyn rinnalle on otettu tuo yksityistämis ja yhtiöittämismöröllä pelottelu

arvoisa herra puhemies

suomalaisen alkoholikulttuurin muutoksen ja murroksen nimenomaan ravintolakulttuurin muutoksen ja murroksen vuoksi oma pääni tämän aloitteen suhteen on vähän kuin tuo äänestystaulu

kunnissa on lähivuosina odotettavissa todellinen sekamelska

kuntien työntekijät joutuvat toistuviin powerpoint sulkeisiin joissa tahtotila strategia vissio ja misio ja muut jargonit toistuvat työn tekemisen ilo kaikkoaa ja huoli epävarmuus tulevasta toimenkuvasta tulee lisääntymään ja konsulttien armeija kirjoittaa monia monia laskuja joissa on lukuisia nollia perässä

kyllä suomalaisessa anniskelukulttuurissa on monia asioita joihin on suhtauduttava kriittisesti ja joita täällä on tuotu ansiokkaasti esiin nämä eivät ole mustavalkoisia kysymyksiä

ravintolat ovat puolilleöin asti tyhjiä

soittajat aloittavat myöhään henkilökunta ja soittajat pääsevät vasta aamuyöstä kotiin

ennen sanottiin että mentiin töistä kapakkaan nyt todellakin tuntuu että mennään kapakasta töihin

todellakin myös anniskeluhinnat ovat kohtuuttomat ja kyllä täytyy sanoa että tuolla savon korkeudellakin kesähäitä hyvin usein juhlitaan virosta tuodun alkoholin voimalla

nämä ovat vaikeita kysymyksiä

itsepetokseen ei kannata ryhtyä sillä tosiasia on kuitenkin se että korkea alkoholin alv hinta anniskelun alv hinta ja ylipäätänsä muutenkin alkoholiveron korotukset johtavat siihen että viinaralli valitettavasti kiihtyy

arvoisa herra puhemies

nimenomaan vapauden ilmapiirissä syntyy hengittävää tiedettä sellaista tiedettä mikä palvelee myös poliittista päätöksentekokoneistoa

edustaja peltonen tietää varmasti hyvin keski suomesta tulevana kansanedustajana että esimerkiksi jyväskylän yliopistossa muun muassa yhteiskuntatieteissä tällaista tutkimusta tuotetaan paljon

ja tämä ei ole kenenkään kannalta hyvä asia ei alkoholikäyttäytymisen kannalta koska se todellakin on humalahakuista meillä eikä myöskään ravintolaelinkeinojen kannalta ja ennen kaikkea se on terveydellinen ongelma

se on sitten eri asia miksi tämmöinen laadukas tutkimus ei saavuta poliittisia päätöksentekijöitä riittävässä määrin

ei voi välttyä ajatukselta että tällä mallilla tehdään poliittisesti tarkoitushakuisia tilaustutkimuksia

hallitus yrittää epätoivoisesti nilkuttaa huhtikuun vaaleihin asti eräänlaisena toimitusministeristönä

kansanopistojen valtionosuusperusteen yksikköhinta on kehittynyt vaatimattomasti kymmenen viime vuoden aikana muihin koulutusaloihin verrattuna

nyt tarvittaisiin maahan kansallisen pelastuksen hallitus ja sen johtoon raimo sailas tiukka talousmies mutta humaanin sydämen mies

tämä hallitus paaluttaisi linjat jonka jälkeen uutta tietä pitkin vaalien jälkeen lähdettäisiin rakentamaan uskottavaa toivon suomea

tämä johtaa väistämättä siihen että tämä hieno perinteinen mutta myös ajassa elävä koulutusmuoto on veitsenterällä

perjantaina tämä lähetekeskustelu lähti mukavasti käyntiin mutta valitettavasti kello tuli vastaan ja istunto oli keskeytettävä suuren valiokunnan kokouksen vuoksi

oletan että kansanopistotaustainen ministeri on tästä tietoinen ja hänellä on suunnitelmia miten kansanopistoinstituution tulevaisuus turvataan

rouva puhemies

haluan myös kysyä herra opetusministeriltä kun aloituspaikkoja leikataan ja sitä erityisesti itä ja pohjois suomen osalta perustellaan ikäluokkien pienenemisellä onko ikäluokkien pienentyminen ainoa mitoitusperuste

tämä on tietysti kannatettava asia ja ennen vaaleja kaikki puolueet kokoomusta lukuunottamatta puheenjohtajiensa suulla olivat sitä kannattamassa mutta nyt se asia on unohtunut

tässä toimitusministeristön tiedonannossa jota voidaan kutsua myös sosialidemokraattien ja kokoomuksen historialliseksi kompromissiksi ei esitetä lainkaan kysymystä mitä tapahtuisi todella jos lainat laukeaisivat maksuun

sanoin perjantaina että tätä ajatusta pitäisi laajentaa muutenkin ja kuntien sosiaalitoimen resursseja vapauttaa ohjaavaan ja neuvontatyöhön siten että maksatusasioita siirrettäisiin kelalle

valtion virastojen ja laitosten toimintojen resursointia haittaa senaatti kiinteistöjen toiminta sillä senaatti kiinteistöt on ahneudessaan ja pilviin asetetuilla tuottotavoitteillaan todellakin ahnehtinut ja nostanut vuokrat sellaiselle tasolle että monen valtion instanssin toiminnalliset määrärahat ovat käyneet kovin vähiksi

mutta varsinaisesti haluan arvoisa herra puhemies nostaa esille kysymyksen vuoden takaisesta kelan valtuutettujen kertomuksesta

silloinhan siinä kertomuksessa sanottiin että valtuutetut tulevat seuraamaan hyvin tarkasti miten reumasairaalan lakkautumisesta aiheutuneet asiat ovat tulleet etenemään

samanaikaisesti symbioosissa elävät poliittinen eliitti ja rahaeliitti jatkaisivat vain geimejään

erityisen ikävää tämä senaatti kiinteistöjen ahnehtiva toiminta on maakunnissa

on annettava tunnustus hallitusohjelmalle

maakunnissa varsinkin taantuvilla alueilla itä ja pohjois suomessa missä vuokrataso ei kovin korkea ole senaatti kiinteistöt perii moninkertaisesti yli paikallisen hintatason olevia vuokria ja tämä on näiden laitosten ja toimintayksiköiden muusta toimintamäärärahasta pois

tämänhän näki jo snellman aikanaan kun sanoi että pienen kansan menestyksen edellytykset ovat koulutuksessa

vetoan kelan valtuutettuihin että reumapotilaiden asema sekä hoidon laatu taso ja riittävyys todella turvataan

yksi järkevä tie olisi että yliopistosairaaloihin tulisi reumapotilaisiin keskittyvät yksiköt esimerkiksi kolmeen neljään yliopistosairaalaan suomessa

olisikin kiinnitettävä jatkossa voimaperäisesti huomiota tähän senaatti kiinteistöjen toimintaan

toivon hänelle voimia ja ennen kaikkea myös navigointitaitoja yhdistää nämä asiat jotta todellakaan emme sahaa omaa oksaamme niin kuin näyttää

tällainen ei palvele toimivan hallintojärjestelmän tavoitteita siltä osin kuin sillä pyritään kansalaisten palvelemiseen

peruskoulutuksesta karsitaan ammatillisesta koulutuksesta tänään on käsittelyssä yliopistolain muutos joka on myös heikennys viimeinen ja partituu puheenvuoron ystävältäni jonka jälkiministerius

kun tuota salista poistunutta edustaja pekkarista kuunteli niin väistämättä heräsi mielessäni kysymys kuka sitä oikeastaan täällä saarnamies onkaan

joka tapauksessa alfa et omega a ja o on siinä että energiakysymyksissä on välttämätöntä ennakoitavuus ja pitkäjänteisyys

sen vuoksi on järjetöntä että tällainen ratkaisu esitetään tehtäväksi vain muutama kuukausi sen voimaanastumisen jälkeen

kun olen tästä asiasta keskustellut ihmisten kanssa niin hyvin moni puolustaja on se tämän alotteen vastustaja joka puolustaa pakollista ruotsin opetusta tämän aloitteen vastustaja on kertonut että kouluaikana ruotsin opiskelu oli inhottavaa pakkopullaa mutta ikävuosien karttuessa ja elämänkokemuksen karttuessa näkemykset ovat muuttuneet

se että meillä on houkuttelevuutta luonnonmukaisen energian tuottamisessa on myös kilpailutekijä

mikäli yritys profiloituu sellaisena että se tuottaa tuotteensa energialla joka on ympäristöystävällistä se on kilpailuvaltti myös kansainvälisesti

minulle ruotsin opiskelu kouluaikana oli hyvin mieluisaa

tästä saan erästä opettajapersoonaa kauppaopistovuosinani ollutta opettajaa kehua ja kiittää

jos suomi on energiakysymyksissä luonnonmukainen niin se houkuttelee myös ulkomaisia yrityksiä suomeen

hän osasi opettaa ruotsia sillä tavoin että poikiakin joille ruotsin opiskelu oli vastenmielistä tämä värikäs opettajapersoonallisuus kykeni innostamaan

on totta niin kuin edustaja kärnä sanoi että on myös byrokratiaa liikaa vaihtoehtoisten energiakysymysten käytäntöön saattamisessa

arvoisa puhemies

kunnallinen itsehallinto on hieno osa historiaamme ja se on tärkeä osa nykytodellisuutta

elintarviketurvallisuus on maassamme huippuluokkaa

siihen on puututtava

olimme samassa tilaisuudessa

perussuomalaisten ryhmä tulee toisessa käsittelyssä esittämään tämän lain hylkäämistä

kun tältä joukolta kysyttiin kannatatteko pakollista ruotsin opiskelua niin yksikään ei kannattanut

on pidettävä kirkkaana mielessä että kunta on ensisijaisesti ihmisten muodostama yhteisö jonka jäsenyyteen tullaan kotipaikan perusteella

yksi tällainen tärkeä mutta aliarvostettu sektori maataloudessa on kalatalous

vaikka kyseessä on pieni otos ei mikään tilastollisesti pätevä otos niin kyllä se mielestäni kuitenkin peilaa varsin hyvin että vaikka siirryttäisiin ruotsin kielessä valinnaisuuteen niin tämä tarkoittaisi sitä että meillä olisi myös vastaisuudessa ruotsin kielen taitoisia jotka sitten palvelisivat eri tehtävissä niin virkamiehinä jotta ruotsinkieliset saavat palvelunsa tai liike elämässä moninaisessa ihmisten välisessä kulttuurisessa kanssakäymisessä

kalataloudessa on myös paljon piilevää potentiaalia

hyvin monessa tapauksessa kunnallinen itsehallinto on monelle ihmiselle merkinnyt kansalaisvaikuttamisen koulua

yksi asia joka kokonaiskuvassa kuluttajan kannalta ei kuitenkaan toimi on se että kotimaista kalaa ei aika ajoin saa markettien ja muiden jälleenmyyjien tiskeiltä

kunnallinen itsehallinto on ollut myös kansallisen yhtenäisyyden rakentamisen foorumi

sen sijaan on kohtuutonta että kaikkia ihmisiä piinataan pakollisella ruotsin opiskelulla

kansainvälisesti kuntia on hyvin vaikea verrata keskenään niiden erilaisten tehtävien velvoitteiden ja oikeuksien mukaan mutta keskeistä nimenomaan suomalaisessa järjestelmässä on se että kunnilla on verotusoikeus ja äärimmäisen tärkeää on myös vastaisuudessa että todellinen päätösvalta pysyy kunnissa että kunnilla nimenomaan on jatkossakin taloudellinen päätäntävalta omista asioistaan

kaiken kaikkiaan pidän tätä aloitetta terveen kansalaiskeskustelun mahdollistajana

mikäli mennään vain siihen että kunnat ovat jatkeena jonkun suuremman organisaatiokokonaisuuden takana niin silloin paikallinen päätöksenteko menee näpertelyksi

näin ollen kun kuntaliitokset ovat olleet ja ovat jatkossakin mitä ilmeisimmin väistämättömiä on tärkeätä että alueellisilla lautakunnilla on myös taloudellista päätäntävaltaa

arvoisa herra puhemies

jälleen kerran tarkastusviraston kertomus on tuhtia evästä täyttä asiaa joka sivu ja tarkastusvaliokunta on tehnyt erinomaisen mietinnön

kaikkinensa tämä järjestelmäuudistus on ollut hieno kun vmstä eduskunnan alaisuuteen tarkastusvirasto siirrettiin ja perustettiin tämä tarkastusvaliokuntainstituutio

puhemies

tässä on useammassa puheenvuorossa kiinnitetty huomiota erityisopetukseen siihen että selvityksen mukaan tuki tulee monessa tapauksessa liian myöhään kun ollaan jo peruskoulun loppuvaiheessa

tämä keskustelu ja yhtä lailla se palaute mitä edellinen hallintoneuvoston puheenjohtaja taatusti on saanut osoittaa sen että niin tässä salissa kuin kansalaisten keskuudessa kyllä todella elää voimakkaana sellainen viharakkaus suhde yleä kohtaan mutta tämä keskustelu paljastaa sen että on laaja konsensus ylen tarpeellisuudesta ja myös ylen erityisyydestä

onkin syytä kiinnittää

tuleva varhais karlu tus lak kiinnitettävä huomiota tulevaan varhaiskasvatuslakiin joka paraikaa on työn alla

on äärimmäisen tärkeää että voidaan varhain puuttua lapsen elämään ja näin saada kovaa tukevaa maata hänen kasvulleen kasvun edellytyksiin ympäristöön

kun esitetään kritiikkiä tiettyä asenteellisuutta kohtaan niin tällainen kritiikki on toki otettava vastaan mutta ei pidä myöskään nähdä mörköjä kaikkialla

on sikäli huolestuttavaa että hallituksen rakennepaketissa on suunnitteilla kelpoisuuksien alentaminen joka merkitsisi että jatkossa päiväkodeissa ja

se oli aivan hullua kun minuuttidemokratian varjolla puolueet mustasukkaisina kyttäsivät toisiaan saako toinen minuutin tai kaksi enemmän aikaa ylen ohjelmissa kuin toinen

oli

tai voisi olla vähemmän pedagogisen koulutuksen saanutta väkeä

arvoisa herra puhemies

kiistatta keskitetyt työmarkkinaratkaisut ovat olleet osa suomalaista menestystarinaa

nyt tähän jälleen kytketään verohelpotukset

voi vain kuvitella miten paljon niin henkisesti kuin taloudellisesti köyhempiä olisimme ilman nykymuotoista suomen akatemiaa

ovatko tässä tilanteessa verohelpotukset moraalisesti kestävä ja taloudellisesti perusteltu ratkaisu

loputon ja uusin juonenkääntein muuttuva tarina eurokriisistä peilaa kaoottista maailmaa jossa aiemmin niin paheksuttavana ja suorastaan demonisena pidetystä ahneudesta on tehty hyve ja tavoiteltava elämänasenne

mutta minun on sanottava että tässä lakiehdotuksessa on havaittavissa sellaisia ideologisia korostuksia jotka ovat vieraita vapaalle tieteen harjoittamiselle ja tieteen autonomialle

kokonaisuutena näen tässä esityksessä myös hyvää

sen seuraukset konkretisoituvat miljoonien eteläeurooppalaisten ihmisten elämänkohtaloissa elämäntilanteessa jossa ei ole ulospääsyä jossa on vain alati syvenevä henkilökohtainen katastrofi ja taloudellisen kriisin muuttuminen entistä syvemmin sosiaaliseksi kriisiksi joka näkyy huumeiden käytön yleistymisenä hiv epidemian leviämisenä asunnottomuutena itsemurhina ja yleisenä epätoivoisuutena

tuntemattoman sotilaansa lukenut sanoo että ei tähän tarvita syyllisiä vaan lahtista ja konekivääriä